esitykseen sisältyy myös pientä heikossa asemassa olevien oppilasjoukkoa koskeva parannus

tästä syystä minulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin esittää että me vedämme pois tämän rahoituslain koska se tarkoittaa sitä että tämän järjestäjälain joka olisi taannut koulutuksellisen saatavuuden tässä maassa oppositio kaatoi

erikoissairaanhoidon piirissä olevien opiskelijoiden oikeutta päästä sairaalakouluun ja heidän sairaalakoulusta saamaansa tukea ja asiantuntija apua siirtymävaiheessa selkeytetään ja vahvistetaan

kolmas näkökulma jonka haluan tässä tehdä on se että kuuntelin erittäin suurella mielenkiinnolla sitä gmo keskustelua joka debatin aikana nousi esiin

toinen väärä ajatus liittyy siihen että edustaja mölsä käytti monta kertaa täällä puheenvuoron energiamuotokertoimista ja koki että nyt me päätämme tosissamme energiamuotokertoimista

ja sitten tähän liittyy tietenkin se miten tämä uusi maakuntahallinto ja miten myöskin sitten valitusoikeus säilytetään

sairaalan sijaintipaikkakunnan tulee ehdotuksen mukaan järjestää erikoissairaanhoidon piirissä olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se on hänen terveytensä pedagogiset tarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet sekä muut olosuhteet huomioon ottaen perusteltua mikäli opetus oppilaan omassa koulussa ei kaikista lain mahdollisista tukitoimista huolimatta ole oppilaan edun mukaista ja tietenkin kaikki tehdään oppilasta ja tämän huoltajia kuullen

se tarkoittaa sitä että koulutuksellista saatavuutta ei voi turvata ja tämän uudistuksen kokonaispaketti lähti siitä että tämä saatavuus turvataan

minusta sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa esitetty näkökanta on siinäkin suhteessa oikea että jos nyt säädösten myötä me pystyisimme muuttamaan sitä perusasettelua että suomi voi tehdä itsenäisiä ratkaisuja tämän asian suhteen silloin me päätyisimme kaikkien osalta parhaimpaan lopputulokseen

tästä syystä minä olen esittänyt jo eilen pääministerille ja tänään virallisesti koko hallitukselle kirjeellä että tämä vedetään pois koska tämä ei takaa koulutuksellista saatavuutta tässä maassa

eihän minulla ole mahdollisuutta ministerinä lähteä sitä viime hallituskauden työtä panemaan uusiksi ja näiltä pohjilta me joudumme nyt rakentamaan

arvoisa puhemies

myös lastensuojelulain mukaan sijoituskunta on oikeutettu huostaan otettujen ja sijoitettujen lapsien osalta perimään sijoittajakunnalta lapselle järjestetyistä palveluista ja tukitoimista aiheutuneet kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan

silloin me sallimme samaan aikaan sellaisia tuotteita joissa on kuitenkin gmota mutta samaan aikaan ne eivät ole kuitenkaan merkintöjen mukaan gmo tuotteita

seuraava väite joka täällä on esitetty on se että ei kannateta laskennallista vaan kannatettaisiinkin mieluummin mitattavaa

tämä on se iso kysymys että suomalainen kuluttaja ei voi koskaan tietää näillä lainsäädännöllisillä toimenpiteillä mitä hän todellisuudessa syö

minulle ei ole henkilökohtaisesti mitään ongelmaa siinä jos joku haluaa käyttää tilastoja ja kertoa mitä mieltä kansan suuri enemmistö on mutta minusta teidän eduskuntaryhmänne eturivi oli perustelemassa tätä säästöä säästönä eikä ideologisena keskustan valintana

jos meillä on tasan kaksi samanlaista omakotitaloa vaikka jossakin keskisuuressa taajamassa ja leikitään että ne molemmat vaikka liisankadulla olevat kiinteistöt ovat täsmälleen samanlaisia samaan aikaan rakennettuja ja ovat samalla energiamuodolla käynnissä olevia rakennuksia niin ajatus on ollut se että kun keskusta esittää täällä nyt että meidän olisi pitänyt ruveta vertailemaan niiden kahden täsmälleen samanlaisen omakotitalon kohdalla toisessa asuu lahtinen ja toisessa virtanen kuinka paljon virtanen kuluttaa ja kuinka paljon lahtinen tämä tarkoittaisi sitä että me emme saisi ostajalle sitä tietoa kuinka paljon se kiinteistö niillä ominaisuuksilla tulee kuluttamaan omaa rahapussia oli sitten virtanen lahtinen tai vaikka pekkarinen

nyt nämä vastaavat muutokset toteutetaan perusopetuksenkin osalta eli myös esi tai perusopetuksesta aiheutuneet kustannukset laskutettaisiin tulevaisuudessa aiheuttamisperiaatteen mukaan aiemmin keskiarvoon perustuneen laskentamallin sijasta

silloin pitää tehdä erityisesti siitä selkeitä päätöksiä sallitaanko vai eikö sallita ja se on sen näkökulman mukainen mikä meillä ryhmäpuheenvuorossa oli

aivan viimeisenä arvoisa puhemies totean loppuun että minusta tämä näkökulma josta on täällä salissa keskusteltu tänään elintarviketurvallisuuteen liittyen on tärkeä juuri siksi että tässä keskustelussa on noussut esiin että suomalaisella kuluttajalla on niin monta ystävää tässä parlamentissa että minä olin erittäin mieluisasti yllättynyt

näin oletamme että resurssit kohdistuvat esityksen mukaisessa mallissa opetuksen järjestämisvastuussa olevalle taholle eikä resurssien perustuminen keskimääräisesti kustannuksille enää ohjaa opetuksen järjestäjiä epätarkoituksenmukaisiin järjestelyihin

arvoisa puhemies

kun vielä panimme tähän kaupan päälle sen mitä täällä on toivottu esimerkiksi keskustan puolelta että suosituksilla hoidetaan vielä sekin että kerrotaan virtaselle lahtiselle ja pekkariselle siinä samassa talossa eläessään kuinka he voivat vielä omalla kulutuskäyttäytymisellään säästää niin kyllä me olemme nyt kuulkaa eduskunta kertoneet suomalaiselle kuluttajalle molemmilla tavoilla miten me voimme olla mahdollisimman energiatehokkaita

minä olen hyvin pettynyt siitä että selonteossa kuluttajalähtöinen näkökulma jää toisarvoiseksi mutta tässä salikeskustelussa se on jokaisen puheenvuorossa merkittävästi esillä

arvoisa puhemies

ei ole niin että ruotsissa energiatodistuksen hinta on viisikymppiä

kun toimenpidekertomusta katselee tuntuu siltä että se kertoo oikeastaan paljon enemmän rivien välissä kuin niillä riveillä

nimittäin näissä selvityksissä on kuitenkin käynyt ilmi se että oppilaille ja opiskelijoille järjestettävä psykososiaalinen tuki on parantunut peruskouluissa joissa oppilashuolto on ollut pitkään opiskelijan oikeus eli käytännössä on nähtävillä että kun toimenpiteitä on niin ne myöskin purevat

samoin olen miettinyt kuinka paljon leukaluita kolskuttelee näissä illan keskusteluissa sen verran erikoista politiikkaa on tehty

sehän kohdistuu nimenomaan siihen että meillä on ennen ollut käytössä kokopäiväjärjestelmä jossa on lähdetty siitä että jokaisella lapsella on oikeus subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen

nostan esiin kolme esimerkkiä ja ajattelen että kyllä meillä on näillä kolmellakin kriisillä koko poliittinen avaruus pilattu

minun ajatukseni oli aikoinaan se että emmeköhän me käyttäisi mieluummin tämän voisiko sanoa suurennuslasityön resurssin siihen että lähdettäisiin jo heti alkuun mukaan tähän ohjausprosessiin

lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijahuolto on ollut todella puutteellista ja on hyvä todeta että myös oikeuskansleri on ottanut useaan otteeseen asiaan kantaa kiinnittänyt huomiota oppilashuollon toimivuuteen ja edellyttänyt nykyistä velvoittavampaa ja sisältöä täsmällisemmin määrittelevää säännöspohjaa

mutta semmoinen ajatus että meitä ei ollenkaan kiinnosta minkälaisia taloja pientaloja esimerkiksi me suomessa myymme on minusta pelottava ajatus kun samaan aikaan tarkastusvaliokunta on tehnyt meidän rakennuskantaan mittavan työn siinä että on tarkastettu kosteus ja homeongelmia ja niiden syitä

minusta on todella ihmeellistä väittää että tämän neljän tunnin jälkeen enää ei olisi mitään päivähoidon niin sanotun varhaiskasvatuksen piirissä joka olisi varhaiskasvatusta että se olisi vain hoivaa ja huolenpitoa

se on minusta tässä se suuri juttu että me pystymme nyt käyttämään tätä hupenevaa resurssia siihen että alusta pitäen tulee tämä valtakunnallinen ohjaus tähän kaavavalmisteluun mukaan

näinhän ei ole koska sitä haettiin viime hallituskaudella kissojen ja koirien kanssa mikä osa siitä päivästä jonka lapsi on päiväkodissa on kasvatusta mikä on hoivaa ja mikä on hoitoa ja selvitettiin että se on kokonaisuus jossa tätä tapahtuu koko se aika kun lapset ovat varhaiskasvatuksessa

minusta se on aika kevyttä puhetta että me täällä eduskunnassa tuosta vain vetäisimme jotain paperille ja toisimme myöskin hallituksena täällä sellaisia esityksiä

me olemme mielellämme moralisoineet nyt kreikkaa ja olemme moralisoineet baltian maita että kyllä siellä menee huonosti mutta meillä menee paljon huonommin kuin keskimäärin eurooppalaisilla ja esimerkiksi saksalaisilla

ensinnäkin laki koskisi esi ja perusopetusta sekä toisen asteen lukiokoulutusta ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta

siinä on jotain järkeä jotta tämä tulee käyttöön

eli tietenkin opiskeluhuoltoa voidaan järjestää samalla tavalla vielä yksilökohtaisesti ongelmakeskeisesti mutta kyllä painopiste nyt siirtyy selkeästi ennalta ehkäisevään suuntaan

suomalaiset siis arvostavat sitä kun isolla rahalla ostavat jotakin itselleen tärkeää näin ison hankinnan tekevät he katsovat mitä he sillä rahalla saavat

se täytyy sanoa tietenkin että kyllä se jotain kertoo jos oecdn tutkimuksessa suomen jälkeen vain belgia käyttää vähemmän rahaa näihin tukitoimiin

turvaamalla siis varhainen tuki oppilaalle opiskelijalle koulussa vältetään niitä raskaampia toimenpiteitä ja sitä kautta tuodaan myöskin säästöjä yhteiskunnan kannalta

erittäin tärkeää on että uudistus toisi lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin vastaavat opiskeluhuollon kuraattori ja psykologipalvelut kuin ne jotka ovat jo esi ja perusopetuksessa

ehdotuksen mukaan tällä koulutuksen järjestäjällä tulee olla käytettävissä koulun tai oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämänä opiskeluhuollon psykologi ja kuraattoripalveluja ja psykologin ja kuraattorin palveluja olisi oikeus saada laissa säädetyssä määräajassa eli seitsemän päivän ajassa ja sitten sitä kautta opiskelija tulisi saamaan näitä palveluja myöskin tietyssä määräajassa

arvoisa puhemies

vielä käytiin kovaa debattia myöskin siitä kannattaako tällainen ylipäänsäkään ja haluaisin kiinnittää edustaja heikkilän huomiota tähän suuntaan sen takia että te käytitte pitkän ja ansiokkaan puheen siitä että tämän lain perustelut ovat väärässä siinä että tarvittaisiin kuitenkin todellisia insinöörejä tätä hommaa hoitamaan ei riitä edes rakennusmestari

tämä edellyttää kaiken kaikkiaan toiminnan suunnitelmallisuutta myöskin toimintakulttuurin muutosta kouluissa ja oppilaitoksissa jotta tätä ennalta ehkäisevää ja yhteisöllistä puolta saadaan aikaiseksi

täällä oli paljon muita ajattelijoita jotka minua kritisoivat juuri siitä että minä tuon sellaisen esityksen tänne että kerta kaikkiaan tämä varmasti hirveästi nostaa näitä hintoja ja niin edelleen

hartaasti odotettu ja pitkään valmisteltu valtioneuvoston turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko toisaalta on varsin vanhanaikainen toisaalta se avaa uusia latuja

lisäksi esitetään että kunnanvaltuustoissa hyväksyttävään lastensuojelulain mukaiseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjattavista opiskeluhuoltoa koskevista tiedoista tehdään nyt laissa velvoitettavia myös siltä osalta että opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet arvio opiskelijahuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista sekä muut toimet joilla vahvistetaan opiskeluympäristön ja yhteisön hyvinvoinnin edistämistä ja opiskelijoiden varhaista tukea ovat jatkossa osa tuota hyvinvointisuunnitelmaa

me olemme juuri rakentaneet sellaisen esityksen että me emme hirveän paljon nostaisi hintoja vaan me saisimme paljon ammattilaisia heti tekemään näitä energiatodistuksia

vanhat periaatteet ovat kunniassa sillä maanpuolustus perustuu alueellisen puolustuksen periaatteeseen yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin sekä vahvaan maanpuolustustahtoon ja kansainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön

siihen päälle on haluttu että ei vain tarkkaan määritellä ketkä ovat päteviä vaan riittää soveltuva tutkinto tai sitten muu käytännön kokemus

suomen armeijan reservi halutaan selonteossa pitää yhtenä euroopan vahvimmista ja siirtää entisestään painopistettä tulevaisuudessa maavoimien alueellisten joukkojen kehittämiseen

arvoisa puhemies

tässä vielä tietenkin on tärkeää myös parantaa henkilötietojen käsittelyä ja siltäkin osalta säädöspohja on nyt yhtenäinen ja selkeämmin ymmärrettävä

on hyvä todeta myöskin se että kunnan peruspalveluiden valtionosuuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten että oppilaitoksen sijaintikunta voi laskuttaa oppilaan ja opiskelijan kotikuntaa käytettyjen psykologi ja kuraattoripalveluiden aiheuttamista henkilökustannuksista ja tällä me turvaamme sen etteivät oppilaitosten sijaintikunnat joudu maksamaan muiden kuntien oppilaiden ja opiskelijoiden tarvitsemien palveluiden kustannuksia

tosiasia on se että nyt oli tärkeää tehdä tästä lakiesityksestä tarpeeksi pätevien ihmisten toimintaa mutta kuitenkin niin että sitä pätevyyttä ei myöskään yliarvosteta koska se näkyisi sitten liikaa hinnassa

puutun nyt vain tuohon ulkoasiainvaliokunnan mietintöön joka koskee toimenpidekertomuksen näkökulmasta kehityspolitiikkaa

tässä valiokunta on tehnyt ansiokasta työtä ja siinä on moniakin tärkeitä asioita joihin voi kiinnittää huomiota mutta erityisesti tuo ensimmäinen korostettava asia on poliittisen ohjauksen vahvistaminen

jos se kompataan niin kuin myllykoski tässä sanoi kuntotutkimukseen se on hienoa mutta kun sitten samaan aikaan sanotaan että nyt näin paljon reguloidaan niin mitäpä edustaja sasi ajattelisi jos tänne olisi kiuru vielä tuonut esityksen että pannaan vielä kuntotutkimuskin samaan kauppaan

miksi puolustusmäärärahoja lisätään ylipäätään tilanteessa jossa maamme on ajautunut tiukkaan talousahdinkoon jota elvytetään velkarahalla

kustannuksia aiheutuu psykologi ja kuraattoripalveluiden laajentamisesta toiselle asteelle

tämä valta on täällä taas punninnassa sen takia että meillä on oppilas ja opiskelijahuoltolaki tullut tänne sisään ja tämä paketti tunnetaan lempinimellä koulurauhapaketti

ihan nopeasti on pakko kuitenkin sen verran puuttua valiokunnan puheenjohtajan näkemykseen että ei ole ollut koskaan sellaista tilannetta että ennakkoarvioinnista olisi ollut erimielisyyttä

sehän olisi ollut ihan mahdoton ajatus että vielä silläkin puolella reguloidaan ja tämä on sentään eu lainsäädännön puolelta tuleva regulaatio josta me emme valitettavasti voi kieltäytyä tai onneksi emme voi kieltäytyä katsojakulmasta riippuen eli me joudumme sanomaan tälle tarjoukselle ja mielellämme kyllä koska on päätetty eu alueella että myös pientalot tulevat ja siitä ei nyt vain voi kieltäytyä

parantava tätä

se on ollut koko eduskunnan tahtotila selkeästi jo silloin ennen joulua ja minä pidän tärkeänä että tulee myöskin tämän tyyppistä kestävyysarviointia sille rahasummalle jonka kansalaiset maksavat julkisen palvelun tehtävän suorittamiseen

kiitoksia tästä keskustelusta kaikille eduskunnan aktiivisille tahoille

hallituksen muotoilu eroaa jyrkästi myös parlamentaarisen seurantaryhmän kannasta

kaikki ovat yhdellä kädellä tätä asiaa vieneet eteenpäin ja samaa minä toivon tästä koko kokonaisuudesta koska se antaa eduskunnasta vankkumattoman lainsäätäjän kuvan kun me olemme tämän kokonaisuuden kaikkien osien takana

on kaikkien meidän edun mukaista että kehitysyhteistyö on vaikuttavaa ja tuloksellista ja valiokunta korostaakin että kehitysyhteistyön tulee perustua kumppanimaan tarpeisiin ja poliittiseen sitoutumiseen

jäsenyys sotilasliitossa nähdään voitonpuoleisesti myönteisenä ja suomen turvallisuutta vahvistavana ratkaisuna eikä selonteossa käsitellä nato jäsenyyttä puoltavien seikkojen lisäksi ollenkaan kielteisiä seikkoja

ja siitä tässä prosessissa on ollut kysymys että me sovittelemme nämä palat yhteen niin että tällä voidaan mennä eikä sellaista maailmantilaa tule realistina se on hyvä tässä todeta että tätä poliittista sopua tässä koko ajan joka hetki avattaisiin

me haluamme parantaa lasten ja nuorten palveluita selkeyttää yhdenmukaistaa kuntien ja koulujen erilaisia käytäntöjä ja luoda edellytykset moniammatilliselle yhteistyölle lasten ja nuorten parhaaksi

se on mahdotonta

tämän suomalaisen lisäarvon ujuttaminen ja yksityiskohtainen poliittinen ohjaus ovat saattaneet kääntää tämän tärkeän valiokunnan korostaman periaatteen jopa hiukan väärään suuntaan

tässä käsittelyyn tulleessa paketissa iso tietosuojaa parantava asia on se että me saamme jatkossa tietää niiden nuorien asioista jotka siirtyvät näissä nivelvaiheissa koulusta toiseen ja se on tietenkin jo yksi merkittävä asia

kuitenkin selonteko lähtee siitä että mahdollisesta nato jäsenyydestä päätettäessä laaja poliittinen yhteisymmärrys on välttämätöntä ja kansalaismielipiteen huomioiminen tärkeää

mutta niin kuin totesin niin on tullut tietoon että me voimme vielä lainsäädäntövaiheessa tarkastella niitä mahdollisia muita esiin tulevia asioita

miksi tällaisen kansalaismielipiteen huomioiminen on vain tärkeää miksei se ole välttämätöntä

arvoisa puhemies

selonteko lähtee myös siitä että ilman aktiivista nato politiikkaa ei voida toimia menestyksellisesti eun yhteisessä turvallisuus ja puolustuspolitiikassa ja että liittoutumattomat jäsenmaat saattavat joutua päätöksenteon ulkokehälle

selonteossa euroopan unioni määritelläänkin tärkeimpänä ulkosuhteiden viitekehyksenä ja vaikutuskanavana monien keskeisten turvallisuusuhkien torjumiseksi

vaikka selonteossa viitataan myös lissabonin sopimuksen kautta tarjottuihin turvatakuisiin silti katsotaan ettei euroopan unioni voisi yksin tai edes ensisijaisesti ratkaista suomeen kohdistuvaa mahdollista turvallisuusongelmaa

täytyy kyllä rehellisesti tunnustaa kädet ylhäällä että kokemusta tässä tämän opetusministerin ajalta ei ole koska olen tässä alle neljä kuukautta palvellut

tämän päättelyketjun tuloksena päädytään siihen että suomen tulee edelleen tiivistää yhteistyötään naton kanssa ja kehittää sotilaallista suorituskykyään naton vaatimusten mukaisesti

haluan aivan aluksi kiittää edustajia korkeaoja ja laukkanen

mutta minusta se suunta mihin viittasitte on oikea koska kysymys on siitä että meidän oppilashuoltotyössä pitää korostaa jatkossa yhä enemmän moniammatillisuutta tietojen vaihtoa ja myöskin sitä että jokainen ammattilainen tuo oman lisänsä oppilaan ja opiskelijan hyvinvointiin